pääministeri katsoo niin ikään sitä ministeri gustafssonin lausuma työnteosta puhutti kovin ja heidän viestinsä on että näitä hanttihommia pitää saada tehdä

teitte kuitenkin omat ratkaisunne leikkasitte koulutuksesta ja siten heikensitte maamme menestymismahdollisuuksia entisestään

millä he tulevat toimeen jos ei näitä lisätöitä saa tehdä vapaasti tai jos ei ministeri ole sitä mieltä

totta onkin että hallitus ei kouluille laita lappua luukulle mutta kertomatta on jäänyt että opetuksen järjestämislupia vähentämällä avautuu mahdollisuus koulujen sulkemiseen

on pakko

hallitusvastuuseen tarttuminen vaatii paljon sillä maa on ollut pahasti tuuliajolla ja useita vuosia on haaskattu toimintakyvyttömien hallitusten ja tilanteentajun puutteen vuoksi

ministeri hoki että synnytyssairaaloita ei lakkauteta mutta päivystyksen järjestämiskriteereitä muutettiin siten että kaikilla sairaaloilla ei ollut edellytyksiä jatkaa

tosiasia on että hallitus leikkasi lapsilisiä ja nyt hallituksessa on vähän ristiriitaa tästä

perussuomalaisten eduskuntaryhmä ottaa vakavasti sosialidemokraattien vihreiden vasemmistoliiton ja rkpn välikysymyksen

arvoisa puhemies

hallitus on päättänyt taittaa velkaantumisen

perussuomalaiset ihmettelevät kataisen ja stubbin hallitusten tapaa johtaa maata

muutama sana vielä tieverkostosta

on hyvä että varsinais suomi kasitien osalta sai vähän kohennusta ja sitä alettiin maskunnousiaisen kohdalla parantaa

paljon on tekemistä

alempi tieverkosto on todella järkyttävän huonossa kunnossa myös varsinais suomessa ja se kummastuttaa että sen annetaan edelleenkin rapistua

vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus pyrkii parantamaan oppimisen edellytyksiä

mutta jos tarkastelemme viime vuosina syntynyttä tyytymättömyyttä maahanmuuttoa kohtaan syynä on muun muassa se että monet eivät pidä oikeudenmukaisena sitä että pelkästään sosiaalisin perustein maahamme tulleet saavat sosiaalituet helposti verrattuna vuosikymmeniä pienellä palkalla kituuttaneisiin veronmaksajiimme

arvoisa puhemies

esimerkiksi koulurauhaa pyritään parantamaan ehkäisemällä koulukiusaamista ja edistämällä hyvän kurin ja järjestyksen palauttamista kouluihin jotta opettajat voivat keskittyä opettamiseen ja oppilaat oppimiseen

arvoisa puhemies

työsarkaa riittää eikä tilanne leikkaamalla parane

meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn

koulupäiviin sisällytetään tunti liikuntaa mikä edistää paitsi koululaisten terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa myös oppimisen edellytyksiä

hallituksen tärkein tehtävä on päättää yhteisten rahojemme käytöstä

vaihtoehtobudjeteista on jäänyt mieleen energiaveron raju kiristys

arvoisa puhemies

kataisen ja stubbin hallitukset ovat olleet valmiita avokätisesti jakamaan rahaa maamme rajojen ulkopuolelle mutta oman maamme menestyksen ja asukkaittemme hyvinvoinnin kannalta olennaiseen asiaan koulutukseen ei ole oltu valmiita satsaamaan

tämän yths mallin pitää tulla myös ammattikorkeakouluopiskelijoille ja näin ollen kysynkin ministeriltä

joskus sanotaan ettei johtajien palkkioiden kohtuullistaminen vaikuttaisi koko maan talouteen kovinkaan paljon mutta kysymys onkin mikä on moraalisesti oikein

korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella kesäisin parannetaan

hallitus aikoo myös toteuttaa alueellisen kielikokeilun jolla mahdollistetaan toisen kansallisen kielen opiskelun sijaan jonkin muun kielen opiskelu

muun muassa jos mennään vaikka uuteen seelantiin siellä viidenneksi suurin vientiala on koulutusvienti miljardien tuotto tulee siitä

onko sellainen valtionyhtiön johtaja hyvä ja bonusten arvoinen joka kohentaa yrityksen tuloa irtisanomalla työntekijöitä

perussuomalaiset ovat pitkään ajaneet kielten opiskelun järkevöittämistä ja pidämme tätä hyvänä ensiaskeleena kohti ruotsin kielen opiskelun täyttä vapaaehtoisuutta

tässä kohtaa haluaisin että hallitus tulevaisuudessa myös tulisi kiinnittämään huomiota asevelvollisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen

meidän ei pitäisi vain pelkästään olla toistemme kimpussa täällä salissa vaan yrittää löytää näitä valopilkkuja miten saadaan lisää rahaa koulutukseen ja suomen taloutta virkistämään

kiitos

arvoisa puhemies

olen huolissani siitä että nuoriso on niin huonossa kunnossa fyysisesti ja henkisesti tänä päivänä

arvoisa puhemies

nämä kokeilut oulussa ja turussa tulevien asevelvollisten fyysisen kunnon parantamiseksi ovat osoittautuneet aika hyviksi ja nekin jotka eivät olisi muuten armeijaan mahdollisesti niin innokkaita ja halukkaitakaan saavat kuntonsa parannettua siihen syyn ja voivat tulla näin ollen hyväksytyiksi

kuinka sujuvaa tämä asioiminen silloin on

suomella on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä koulutusviennissä ja siksi hallituksen keskeinen tavoite on purkaa koulutusviennin esteet ja rakentaa suomalaisesta koulutuksesta vientivaltti

tätä pitää kannustaa

edelleen keskeistä on tutkimustulosten kaupallistaminen ja yleensäkin tieteen hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia

neljä vuotta on lyhyt aika mutta perussuomalaisten eduskuntaryhmä uskoo että nykyisen hallituksen valitsemilla toimilla saadaan katkaistua suomen pitkittynyt velkaantumisen kierre

hyvin monessa suomen kunnassa joissa pikkukoulut on lopetettu päättävissä elimissä ovat sosialidemokraatit enemmistönä

nyt pitää tulla sitten ehdotuksia kuinka tämä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto ratkaistaan

kiitos

hallitus on tehnyt toimenpiteitä muun muassa tämän veronumerokäytännön mutta miksi näitä tarkastuksia tehdään esimerkiksi rakennustyömaille niin että niistä ilmoitetaan viikkokin aikaisemmin

ministeri kyllönen antoi melko skeptisen lausunnon kasitiestä ja kasitien parannuksesta länsi suomen uutisille pari päivää sitten

arvoisa puhemies

uudessakaupungissa autotehdas alkaa valmistaa mersuja ensi vuonna siellä on soijatehdasta yritystä jopa autotehdas on aikonut palkata nokian työttömiä salosta autotehtaaseen töihin suunnittelutöihin muun muassa

edustaja myllykoski puhui vastuullisuudesta ja täytyy sanoa että kyllä se on enemmän kosmetiikkaa mitä suomi on saamassa jos kaikki tulee käsille

palomuurista on puhuttu

edustaja zyskowicz eikö ole hyvä että oppositiossa on puolue jolla on selkärankaa joka on pitänyt linjansa alusta lähtien

kysymys kuuluu kun ei kasitiehen vielä tullut vastausta ministeriltä

ei takuita

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan että päätöksenteko ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä siirrettäisiin opetus ja kulttuuriministeriöstä taiteen edistämiskeskukselle

vaikka on vaikeat ajat tiede taide ja liikunta saavat suhteellisen hyvän potin juuri veikkauksen ansiosta vielä tänäkin päivänä

suomalainen kulttuurielämä olisi kuitenkin huomattavasti köyhempää jos valtion apurahoja ei olisi

kansallinen taide olisi nopeasti vaikeuksissa eikä näitä apurahan saajia kannata kyllä kadehtia

niin kutsutut luovat alat ovat maailman nopeimmin kasvavia aloja

taide ja kulttuuritoiminnan rahoittaminen myös tukee luovien alojen kehitystä ja niillä tulee olemaan oman itseisarvonsa lisäksi vielä iso taloudellinen merkitys unohtamatta tätä henkistä puolta

arvoisa puhemies

ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat ympäri maailmaa ja tuntuu sellaiselta että ihminen ei ole kyllä paremmaksi tullut

kansainvälisten järjestöjen toiminta on ensiarvoisen tärkeää mutta niiden vaikutuksia pitäisi tehostaa ja siinä se probleema onkin millä

on myös tärkeää että tulevaisuudessa veikkaus raha automaattiyhdistys ja toto saisivat pitää tämän monopolin edelleenkin koska se on kansallisesti hyvin tärkeää

olen varajäsenenä etyjissä ja mielenkiinnolla seurannut kokouksissa miten suomen asemaa ja toimintamahdollisuuksia etyjissä vahvistettaisiin

se ei ole kovin paljon ja tulevaisuudessa olisi hyvä jos kasvatettaisiin taiteilijaeläkkeen saajien määrää

myöskään suomi ei tule koskaan käyttämään sitä muuten kuin silloin kun on suuri uhka ulkoa joten se on turvallinen tapa ja kannatankin jalkaväkimiinojen pitämistä suomen puolustuksessa

jatkossakin tärkeänä kriteerinä ylimääräisen eläkkeen saamiseksi tulee olla ansiokas ura ja myös taiteilijan varallisuus pitää ottaa huomioon

täytyy muistaa että mm kisat ja urheilukisat yleensä ovat tärkeä yhdistävä tekijä kansojen välillä ja se politiikan sekoittaminen liikaa urheiluun ei ole hyväksi

arvoisa puhemies

myös taidetoimikunnan tulee käsitellä hakemuksia nämä kriteerit huomioiden oikeudenmukaisesti

voitteko luetella ne toimet joilla hallitus on edistänyt pikkuyritysten mahdollisuutta pysyä hengissä ja kehittää yritystoimintaansa suomessa

arvoisa puhemies